vahvat peruskunnat tarkoittavat hallituksen mielestä nykyistä

hyvien tulosten saavuttamiseksi tarvitaan konkreettisia panostuksia

teidän mutkissa elomaahan yhdistetään viedä mut

osaava

lapsilisällä jonka indeksitarkastukset hallitus on jo aiemmin jäädyttänyt ei kateta edes murto osaa näistä menoista mutta kyseessä on kuitenkin yhteiskunnalta perheille suuntautuva tärkeä kädenojennus joka pitää omalta osaltaan talouden rattaita

sillä vaikka kunta olisi taloudellisesti vahva ja tehokas ei ole hallituksen mielestä vahva peruskuntoa jossa se järjestää peruspalveluita yhdessä toisten kuntia

yleisimmin tämä on edellytys sillä että syyteharkintaan päättyvät jutut eivät rautiaisen esitutkinnan puutteisiin tai jopa

ainoan käsittelyyn esitellään kahden sen toinen asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat edustajat

vastaus on yksinkertainen ylijäämää ei olisi ollut niin kiinnostunut siitä mitä tarvittavat toimet esimerkiksi kreikassa olisivat aiheuttaneet ranskan ja saksan pankkisektorille jotka olivat finanssikriisin jäljiltä erittäin heikossa kunnossa

ramstedtin kasvaa siellä mutivietinkään metsästää mittaavan tyhjenee tänään reservit suomen selonteko hyväksyttäneen

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset

että kuntien ja kuntayhtymien menoja vähennetään vuonna kaksituhattaseitsemäntoista miljardilla eurolla on olemassa vain otsikot jäätelöpaketti sisältää kunnille myös uusia raskaitakin

poliisin näkyvyys rajoittuu yhä enenevässä määrin välitystehtävä toisin

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt

ja edustaa pietariin asti

euroalueen mahtimaiden poliitikkoja kiinnostaa tietysti ainoastaan omaan napaan ja sen mitä tapahtuu oman maan pankkisektorille ja miten välttyä poliittisesti ja taloudellisesti erittäin ongelmalliselta pankkisektorin mirja

suuren valiokunnan jäsenille ilmoitetaan että valiokunta kokoontuu tänään kello kolmetoista viisitoista euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan järjestäytymistä

arvoisat edustajat täysistunto jatkuu ja täällä on vuorossa edustaja lepän puheenvuoro ja pyydän että ne jotka eivät halua kuunnella tätä edustaja lepän puheenvuoroa siirtyvät keskustelemaan johonkin muuhun tilaan

säästötoimena on jouduttu vähentämään työtunteja virtaa ja koluta joista olisi vielä joudutaan maksamaan erilaisia haittakorvauksia kuten ilta yö ja pyhä

lähes kymmenen prosenttia eli toisessa täysistunnossa

hallitus on kuntapolitiikallaan kasvattanut kuntien ja kokonaisten alueiden välisiä

päätöstä perusteltiin tasa arvolla pyrkimyksenä nostaa työllisyysastetta mutta tosiasiassa kyseessä oli raaka leikkaus jolla kavennettiin vanhempien valinnanvapautta ja heikennettiin

selonteko hyväksyttäneen hyväksytään ehdotuksista ahdisti kun ensin äänestetään mirja vehkaperän ehdotuksesta osmo kokon ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta valiokunnan ehdotusta vasta aavistus järistys hyväksyttäneen

toinen taustahuomautus

tämä käsiteltävä asia on kirjoltaan niin laaja että tässä ei varsinaista debattia eikä vastauspuheenvuorokäytäntöä noudateta ellei ole aivan selkeää yksityiskohtaista syytä myöntää vastauspuheenvuoroja

tähän ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain mietintö ja edustaja elomaan perusteluja koskeva ehdotus myötäili ja tämä on siis vastalauseen kaksi

perustuslakivaliokunnan lakivaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan puolustusvaliokunnan sosiaali ja terveysvaliokunnan tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että valiokunta kokoontuu välittömästi tämän varten annan puheenvuoron jouko skinnarille

hallituksen ruokkima epäluottamuksen kierre on omiaan passivoimaan kuntalaisia mutta se lienee hallituksen

edustaja leppä olkaa hyvä

hallituksen myös hallituksen ajaman hätäkeskusuudistuksen vaikutukset ovat olleet

ei ole yhteiskunnan asia sanella koittaako lapsia kotona isä vai aiti jokainen perhe kyllä osaa itse ratkaista millainen järjestely teiden kohdalla parhaiten toimi ja mikä on taloudellisesti

poliittisesti nähtiin helpommaksi puhua soopaa solidaarisuudesta ja tukea omaa pankkisektoria mutkan kautta lainaamalla kriisimaille tarvittava summa jotta ne voivat maksaa takaisin saksaan ja ranskaan pankeilta ottamansa

jäänmurtajien esityksen pääluokkaan

kunnat ovat joutuneet koko vaalikauden ajan lämpimään hallituksen kuntauudistuksesta esittämien lukemattomien

selonteko hyväksyttäneen hyväksytään ehdotuksesta äänestettävä joka hyväksyy lakiehdotuksen äänestää jaa jos ei voittaa on lakiehdotus hylätty

ville vähämäki ei

hyvät edustajakollegat ihan tässä vaiheessa nyt haluaisin erittäin selkeästi todeta sen että nämä aikarajoitukset on tarkoitettu todella noudatettaviksi

amme ja tolkut kasvunäkymät

kyllä vastaamaan ja haisismia pinta ja jauhe edustaja elomaan

olisi suotavaa että seuraavat puhujat kun käyttävät puheenvuoron mainitsisivat minkä numeroiseen tai minkä numeroisiin aloitteisiin heidän puheenvuoronsa viittaa

ja edustaja kokko ei edusta ja vihtaperä kylä vasta oma

rysäyksen eli seitsemäntuhatta ja seitsemän miljoonaa seitsemänsataa euroa josta osoitetta kaheksan kahdeksan miljoonaa euroa työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen sekä ekologicaixa yhdeksän miljoonaa euroa työllistämiseen mikä alkaa kulkea seitsemäntoista pilkku viisi miljoonaa ja yksityiselle

perussuomalaisten mielestä vahva peruskunto on sinänsä hyvä tavoite mutta yksin se ei voi toimia kuntarakennepolitiikan lähtökohtana kuten nyt tapahtuu

vaikka hallituksella ei ole ollut tarkoitustakaan antaa kuntien palautteli mitään arvoa

pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustaja on äänestänyt yhden äänestämään ja

jokainen joka ylittää tuon säädetyn ajan varastaa ikään kuin toiselta aikaa ja olisi kaikkien työskentelyn kannalta järkevää että pysyisimme näissä asetetuissa aikarajoissa

parhaillaan kunnilla teetetään hallituksen määrään ja

ehdotan että yleissopimuksesta ja lakiehdotuksista päätetään yhdessä

valvontasektorilla on laskenut huomattavasti ja muun muassa paikallistuntemus hätäkeskuksessa on monin paikoin hävinnyt kokonaan mikä on aiheuttanut haastavia tilanteita

tällä politiikalla oli tietysti vielä se etu että samalla saatiin höynäytettyä vastuunkantajiksi myös suomen kaltaiset euromaat joiden pankkisektoreilla ei ollut juuri saatavia

samalla hallitus lisää kuntien kustannuksia kun asia tulee lisää

kaiken huipuksi hallitus uhkaa yhdeksään kaupunkiseudun kehyskuntia pakkoliitoksilla peritään samalla useissa vaaleissa antamansa vaalilupaukseen jota vielä viime kesäkuussa hallituspuolueiden taholta laajasti

joka hyväksyy yleissopimuksen ja lakiehdotukset äänestää jaa jos ei voittaa on yleissopimus ja lakiehdotukset hylätty

seitsemän miljoonaa euroa kolmannelle

myös työntekijöiden vähäisyys

julkisen sektorin tehokkuustilastoissa monet suomen pienimmät kunnat ja suurimmat kaupungit ovat samaa sarjaa mutta se ei perussuomalaisten mielestä tarkoittaa että suurimmat kaupungit kannattaisi pilkkoa pienemmiksi hallinnollisiksi yksiköiksi ja nykyiset ja nämä pienemmät kunnat automaattisesti liittää

tässä äänestyksessä edustajaa kokoon ehdotus on tullut hyvä

sen lisäksi että hallitus on epäonnistunut perhepolitiikassaan ja kuristanut lapsiperheiden elämä leikkaamalla tulonsiirtoja sekä vaikeuttamalla perheen ja työn yhteensovittamista

anestyksessä on annettu ksataviisi ja häntä seitsemänkymmentäkolme ei haanpää pyhianolla poissa kaksikymmentäyksi

kolme pilkku kuusitoista miljoonaa ja

seuraavaksi asetetaan vastakkain mietintö ja edustaja elomaan lausumaehdotus mietintö ja edusti helomaa ei kyllä

kierroksen paketissa arvoisa herra puhemies on monta seikkaa jotka tekevät siitä moraalisesti taloudellisesti ja poliittisesti

pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustajaa äänesti tyhjää äänestämään

ennen uudistusta hätäkeskuksella oli tarkat tiedot onnettomuuskohteista mutta nyt näin ei ole vaan pelastuslaitoksen tulee tarkistaa paikallistuu

vai temattomat lausunnot ja selvitykset ovat vieneet merkittävästi kuntatoimijoiden aikaa johtamiselta ja toimitila ja toimintojen kehittämiseltä sekä heikentäneet huolestuttavasti kuntien keskinäistä yhteistyön ilmapiiriä ja taso on jäämässä kunnille ja palveluja tarvitseville kuntalaisille erittäin kalliiksi

työn ja nolla a poissa kaksikymmentä kolme mika lintilä on esko kivirannan kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

jatkamme äänestysten nyt asetetaan vastakkain valiokunnan ehdotus ja

ensin äänestetään eeva maria maijalan ehdotuksesta martti mölsän ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia

tukipaketin summa on kyprokseen kansantalouteen verrattuna valtavalla suomalaisia verovaroin tuetaan nyt veroparatiisia joukkoa ei kierrä omia

paras

jos uudistuksia halutaan tehdä tule lähtökohtana olla palveluiden niiden määrän ja laadun sekä saab saavutettavuuden turvaaminen joka puolella

kanadan edustajia sellaisen

lapsiperheiden kotipalvelut ovat hyvä esimerkki inhimillisestä ja kustannustehokkaista avusta jolla voidaan tukea uupuneita tai muuten vaikeassa tilanteessa olevia perheitä raskaan tien aikoja

päivänäytöksen neljäntenä asiana on euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan vaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi tiedustelijat osa monen maristessa luetellut eeron edustaja

ainoan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas aasin nyt annetaan vastaus timo soinin ynnä muuta

yksityiskohtaisessa käsittelyssä on edustaja pietari jääskeläinen edustaja niikon kannattamana perin edustajille jaettu monisteen mukaan sen ehdotus ehdotuksestaan

tämän lisäksi pelastamme hyvin kyllä kyseenalaisia rahanlähteitä ja tuemme

äänestyksessä annetuista neljäkymmentäkaksi ja häntä kolmekymmentäneljä ei ääntä tyhjään olla poissa kaksikymmentä kolme ja vielä asetetaan vastakkain viestintä ja edusti acerola lausumaehdotus vastaavan lauseen yksi lausumaehdotuksista

se edellyttää valtionosuuspolitiikan palauttamista entiselle tasolleen ja joidenkin valtionosuuksien korvamerkitsemistä jotta valtion raha käytetään siihen mihin en

kultapolitiikallaan hallitus on ajanut ja

kuntien valtionosuuksia leikkaamalla hallitus on varmistanut että lapsiperheiden kipeästi tarvitsemat palvelut ovat heikentyneet taimi on lopetettu ja

ja muun kuntakentän vastakkain luottamus kunta valtiosuhteessa sekä kuntien välillä on enää

seitsemänkymmentä ei äänten janolla kuluissa kaksikymmentäneljä vastaan

kypros on ollut eurossa viisi vuotta jäsenpankit hukkasivat tuossa ajassa sata prosenttia kansantaloudesta on siis viestivät koko kansantalouden viidessä vuodessa sileäksi maan valtion velka on nyt kaheksankytyhdeksän pilkku seitsemän prosenttia bruttokansantuotteesta ja tukipaketin myötä summa vain kasvaa

julkisuudessa esiintyneiden tietojen mukaan suomestakin on lähtenyt fanaattisia islamisteja lähi idän kriisipesäkkeisiin kun nämä uskonkiihkoilijat aikanaan palaavat suomeen osa heistä on

sitten keskustelu jatkuu

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

teen seuraavaan kahdesti

kaiverti viidentenä asian on euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen suomen valtuuskunnan vaali tuo tähän että tämäkin vaali on jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat edustajat

miehiltä joo

edustaja jääskeläisen muutosehdotus menee kyllä vastaamaan ja

työttömyys ja velkaantumiskierteen lisäksi hallitus on sysäämässä suuta myös aiheuttaman sekunda kaaoksen seuraavan hallituksen

sopan toimintaan sekä voimavaran tuleekin panostaa nykyistä enemmän jotta se pystyy vastaamaan kaikkiin tulevaisuuden

pirstaleiset esitykset kuten kotihoidon tuen kiintiöiminen subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus päivähoitomaksujen tuntiperusteisuus sekä joustavan hoitorahan luominen ovat vieneet pohjolan valta varhaiskasvatus lain uudistamiselta jota on pidetty yhtenä hallituksen keskeisistä

käytännössä kyproksen mahdollisuudet maksaa velkansa takaisin ovat lähes

uhrien ja kuntalaisten näkökulmasta kuntiin kohdistuvat uudistukset näyttäytyvät entistä

hallitus on myös selvityksen velkaa siitä millaisia hyötyjä ja haittoja viime vuosina tai aiemmin tehdystä kuntaliitoksesta on kuntaliitos alueelle jääneiden

hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden ne tehtyyn ratkaisun välinen ristiriita kertoo toiminnan

ville vähämäki on maria lohelan kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

hallituksen perhepolitiikasta puuttuvat myös vaikutusarvioinnit mikä tekee kokonaisuudesta huonosti johdetun

hyvänä esimerkkinä voimaa voidaan mainita vielä budjettiriihessä olisi hallin osoitetut poliisin tehtäviin suhteutettuna täysin riittämättömät talouden

yleensä puumme maistaa joihin kuuluu pankkijärjestelmän kyproksessa puhumme pankkijärjestelmästä johon kuuluu maahan kysymykseen siitä miten pankit ovat voineet hävitä uskomattomia summia on helppo

pää verestyksen kuudentena asiana on eduskunnan pankkivaltuutettujen vaan totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee eduskunnan pankkivaltuutettujen jäseniksi seuraavat henkilöt

aloitetaan yleiskeskustelu ja asian käsittelyä hallintovaliokunnan

äänestyksessä on etujaan ja

kataisen hallituksen tähän asti harjoittama valtionosuuspolitiikka ei ole missään vaiheessa perustunut kuntalaisten palvelutarpeeseen koskapa peruspalveluja valtionosuuksia kunnilta on leikattu rajusti ja leikataan leikkausten suuruus on kehyskaudella kaikki kaksitoista kaksi tuto viisitoista

edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljännen kymmenen len kolmannen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraava

hallitus on tehnyt kuntien yhteistyön syventämisen estämiseksi sekä vaihtoehdottomasta suurkuntiin tähtäävästä uudistuksesta itselleen arvovaltakysymyksen josta se ei tunnu löytävän kunnia kunniallista perään

hallitukselta puuttuu yhteiskunnan ohjaamisen tarvita tarvittava ymmärrys ei sen poliittinen sitoutuminen tuo kipollisen toiminnan turvaamiseksi on vai

ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta